samaan aikaan meidän pitäisi pitää huolta siitä mistä edustaja kärnä täällä puhui jo pari tuntia sitten että energiapolitiikan pitäisi kuitenkin lähtökohtaisesti olla ennustettavaa ja pitkäjänteistä ja meidän pitäisi tehdä semmoisia ratkaisuja joitten varaan voidaan luottaa

edustaja arhinmäki kysyi helsingin telakan tilanteesta

työ ja elinkeinoministeriön tiedossa ei ole että siellä olisi akuuttia kriisiä mutta seuraamme tietenkin huolellisesti tilannetta ja pyrimme auttamaan mikäli pyyntöjä tulee

tässähän ei ole kysymys eun pakotteista eikä venäjän vastapakotteista ei suorista eikä välillisistä vaan yhdysvaltain pakotteitten välillisistä vaikutuksista suomen talouteen

kuten täällä on moneen kertaan todettu tämän hetken pakotteitten ja vastapakotteitten suorat vaikutukset talouteemme ovat vähäisiä

sen sijaan välilliset vaikutukset ovat aika isoja ja niitä on itse asiassa hyvin vaikea jopa mahdotonta verifioida esimerkiksi sitä miten rahoitusmarkkinoiden pakot teet käytännössä heijastuvat suomen talouteen

mutta ehkä kaikkein huolestuttavinta tässä tilanteessa on se että pitää muistaa että koko tämä ahdinko ja rähäkkä niin kuin edustaja kääriäinen täällä totesi tulevat vielä tilanteessa jossa suomen kansantalous ja elinkeinoelämän iskukyky ovat jo lähtökohtaisesti varsin huonolla tolalla

edustaja sipilä viittasi riippuvuuteemme venäläisestä kivihiilestä

voisin palauttaa jälleen mieliin peruskysymyksen joka on se että kansainvälisen talouskriisin seurauksena vapaarahoitteinen asuntotuotanto suomessa tulee dramaattisesti hiipumaan jopa romahtamaan

tuomme käytännössä katsoen kaiken kivihiilen öljyn ja maakaasun venäjältä

sen sijaan maakaasun suhteen olemme tällä hetkellä täysin riippuvaisia venäjän tuonnista

tätä pitää pyrkiä kompensoimaan näitä tappioita vähentämään lisäämällä ara tuotantoa vauhdittamalla peruskorjaustoimintaa ja sitten myös mahdollisuuksien mukaan lisäämällä vapaarahoitteista vuokra asuntotuotantoa mistä nyt on kysymys

on kuitenkin hyvä huomata että kansainvälinen energiajärjestö on todennut että meillä on poikkeuksellisen laaja hyvin hajautettu energiapaletti ja sen takia emme ole niin haavoittuvaisia kuin useimmat muut maat

olemme myös biotalouden ehdoton kärkimaa koko maailmassa ja tässä myös tämän hallituksen biotalousstrategian kautta otamme koko ajan askeleita eteenpäin

tässä mielessä tämä puoli näyttää onneksi toimivan mutta kuten sanottu se korvaa vaan pienen osan tästä tappiosta

niitten keskustelujen mukaan mitä alan keskeisten toimijoitten kanssa on käyty tähän kohdistuu erittäin suurta mielenkiintoa jopa niin että se suurin riski on se minkä ed

eli toisin kuin perinteisessä ara tuotannossa missä kuntarahoituksen pääomittaminen takaa halvan rahan saamisen sinne täällä sitä vaihtoehtoa ei ole

kävimme keskustelua joittenkin keskeisten toimijoitten kanssa kun mietimme mikä olisi se tapa jolla tätä tuettaisiin ja todettiin että meillä on käytössä kaksi perusinstrumenttia on tämä käynnistysavustus ja on korkotuki

kyllä se viesti sitten sieltä potentiaaliselta toimijakentältä oli selvästi että he ottavat mieluummin korkotuen kuin käynnistysavustuksen koska se kuitenkin pitkässä juoksussa takaa paremmin tietyn rahoituksen saatavuuden

totta kai on selvä että he ottaisivat mielellään alemmankin prosentin mutta sitä he eivät kuitenkaan tässä yhteydessä erikseen kokeneet ongelmaksi eikä se ole niin korkea että sen takia tätä tuotantoa jäisi syntymättä

siitä näkökulmasta tämä kritiikki on oma tarinansa mutta tämän tuotannon käynnistymisen näkökulmasta tämä prosenttitaso ei ole korkea

en tiedä mistä se idea tuli ilmeisesti asiantuntijakuulemisen yhteydessä tästä soveltamisalan pienestä muokkaamisesta joka on minun mielestäni aivan oivallinen ja kannatettava

arvoisa puhemies

huomautanpa vaan että taitaa olla sama prosenttiyksikkö kuin oli käytössä silloin kun sosialidemokraatit edellisen kerran istuivat hallituksessa

palaisin vielä hieman taaksepäin tässä keskustelussa todeten että vaikka keskustalainen edustaja pekkarinen täällä hyvin lämpimästi ja vahvasti puhui solidiumin ja solidiumin perustamisen puolesta ja sen olemassaolon oikeutuksesta niin siitä huolimatta rohkenen olla hänen kanssa ihan samaa mieltä

mutta se että pitää jotakin liikettä oikeana tai jotakin organisaatiota perusteltuna ei tarkoita sitä että sen jälkeen menettäisi puhevaltansa kaiken sen toiminnan suhteen kaikissa olosuhteissa

siitä huolimatta että pitää jotain järjestelyä hyvänä pitää ihmisellä ja vastuullisella valtioneuvoston jäsenellä olla mahdollisuus myös arvioida sen toimintaa jopa arvostella eikä se tarkoita sitä että haluaa koko organisaation heitettäväksi pois maailmankartalta

ei se tässä tilanteessa ole yhtään ongelmallista ottaen huomioon sen että talvivaaraan liittyvien asioitten hoito on kokonaisvaltaisesti keskitetty jo pois solidiumista ja ennen kaikkea työ ja elinkeinoministeriön vastuulle

täällä käytiin pitkään keskustelua myös fortumin siirtoverkoista

kun viime vaalikaudella vattenfall myi omat verkkonsa niin silloinen hallitus katsoi ettei ole mikään ongelma että se myydään osin amerikkaan ja osin jerseylle ja vähän muualle

eli edellinen hallitus teki myös sen selkeän linjauksen että kantaverkkoyhtiö fingridin omistus on strategisesti merkittävä ja se halutaan pitää kotimaisissa käsissä ja silloin tehtiin siihen liittyvät asianmukaiset järjestelyt

mutta kuten täällä viime viikolla kyselytunnilla totesin meillä on kuitenkin olemassa lainsäädäntöä joka mahdollistaa tiettyjen yhtiöitten tai niitten osuuksien puuttumisen kauppoihin jos niitä ollaan myymässä eta alueen ulkopuolelle

en väittänyt kuten edustaja pekkarinen väitti että nykyiset verotasot olisivat edellisen hallituksen päättämiä mutta väitin että edellinen keskustajohtoinen hallitus päätti turpeen veron korottamisesta asteittain

mutta niin kauan kuin eta alueen sisäpuolella liikutaan ei ole olemassa minkäänlaisia lainsäädännöllisiäkään mahdollisuuksia edes teoriassa asiaan puuttua

edustaja pekkarinen sama suunta

näistä jälkimmäinen päätös on jo peruttu ja nyt tänään on päätetty että sen sijaan että lähdettäisiin sille nousevalle uralle jota siis keskustajohtoinen hallitus viime hallituskaudella halusi vähentää

arvoisa puhemies

juuri näin

mutta tämän tarinan opetus on että meillä ei ole täysin toisistaan poikkeavaa linjaa jossa keskusta olisi vaatinut veronalennuksia ja tämä hallitus niitä korotuksia vaan molemmat olemme kannattaneet niitten korotuksia ja varmaan molemmat olemme arvioineet maailmanmarkkinatilanteen eri lailla

mutta semmoinen mielikuva jota täällä on kaksi vuotta nyt yritetty viljellä että me olisimme fundamentaalisesti eri mieltä asiasta jossa keskustajohtoinen hallitus viime kaudella päätti asteittain nostaa veron tasoa ei vain yksi

tiedämme myös sen ja olemme sitä mieltä että vienti pitäisi saada vetämään kasvua pitäisi saada ja yksityiselle henkilölle voi kestävyysvaje tulla niin että on menoja enempi kuin tuloja

se on yksinkertaisesti niin että me olemme näistä asioista samaa mieltä mutta sitten tuleekin pieni mutta siinä kuinka näitä asioita viedään eteenpäin

ensinnäkin odotan hyvin mielenkiinnolla ensi vuotta kun tulee tämä hallituksen yhteisöveron lasku sanotaan suuryrityksille noin miljardi markkaa

tämä on minun mielestäni yksi suuri virheellinen asia minkä hallitus on tehnyt mutta kun me perussuomalaiset olemme vähän tyhmempiä niin minä vain hiljaa kuuntelen ja varsinkin marraskuulla kuuntelen mitä ovat nämä konkreettiset esitykset koska hallitukselta niitä ei ole tullut sen paremmin kuin meiltä oppositiopuolueiltakaan

arvoisa puhemies

minusta tässä on suomella hyvä tekemisen meininki vaikeassa tilanteessa ja se johtuu siitä että meillä on tarpeeksi ihmisiä jotka haluavat sitoutua rakentamaan tulevaisuuden hyvinvointi suomea

tämän keskustelun aikana minusta kävi selväksi että näköjään vain tämä hallituskokoonpano pystyy kantamaan suomen tulevaisuudesta vastuuta koska tupo muodostui nyt

ja sitten edustaja soini alussa heitti omassa puheenvuorossa halveksuvasti romukoppaan kolmikannan valmisteluun siirrettäväksi sovitut asiat

ensin haluan kiittää edustaja pekkarista siitä että hän tuli takaisin saliin koska silloin kun edustaja pekkarinen on salissa silloin saa jonkunlaisia vastauksia keskustan linjasta

tämä hallitus on yhteistyössä molempien työmarkkinajärjestöjen kanssa vetämässä suomea eteenpäin ja kiitos kuuluu niin eklle kuin palkansaajapuolelle että ovat tässä yhteistyössä talkoissa mukana

viitaselle kuin ed

sinne ei lähetetty pelottavaa viestiä vaan nimenomaan niin että pystytään tekemään myös tulevaisuudessa suomesta valtio joka kantaa omasta hyvinvoinnistaan huolen

tämän hallituksen aikana on tehty valtavan paljon myös sosiaalisesti merkittävää asuntopolitiikkaa muun muassa käynnistetty historiamme kunnianhimoisin pitkäaikaisasunnottomuuden vähentämisohjelma on tuotu käynnistysavustus kokonaan uutena elementtinä sen jälkeen vielä valtakunnallistettu sitä ja korotettu sitä

en nyt usko että tässä kannattaa jatkaa sitä keskustelua mutta kun se on niin keskeinen osa teidän jokapäiväistä retoriikkaanne tässä salissa niin varmaan olisi hyvä en tiedä onko liikaa vaadittu että vaikka jotenkin paperille laittaisitte mitkä ne teidän rahastoajattelunne keskeiset piirteet ovat niin siitä voi sitten käydä jäsentyneempää keskustelua

on erittäin tärkeää tehdä ja aikaansaada rakenteellisia uudistuksia ja aivan kuin te arvoisa pääministeri ilmoituksessanne totesitte ei ole fiksua kuroa vajetta umpeen vain budjettileikkauksilla ja veronkorotuksilla vaan me tarvitsemme näitä rakenneuudistuksia tässä tilanteessa oikeastaan viipymättä

lisäksi viittaan siihen että ei tämä korko ole sen korkeampi kuin se oli silloin kun sosialidemokraatit olivat hallituksessa ja näistä asioista vastasivat

tässä keskustelun aikana on kosketeltu hyvin monia erilaisia teemoja ja usein täällä moni tuskastuu ja turhautuu salissa kun puhutaan vähän asiasta ja asian vierestä mutta ei minun mielestäni tällä kertaa

se että täällä on käsitelty niin monentyyppisiä teemoja on itse asiassa osoitus siitä kuinka kokonaisvaltaisesta asiasta on kysymys ja siitä kuinka moni erityyppinen asia sitten tosiasiassa vaikuttaa siihen miten meidän elinkeinoelämä pärjää miten meidän teollisuus kehittyy

me olemme sitä pohtineet ja on olennaisesti korotettu tätä käynnistysavustusta jolla on ihan sama vaikutus kuin omavastuukoron laskemisella ei tietenkään niin suuri että se vastaisi puolittamista se on joku pienempi prosenttiyksikkömäärä mutta joka tapauksessa tismalleen sama vaikutus

tämä on ehkä arvoisa puhemies minusta suurimman kiitoksen paikka edustaja myllykoskelle että hän on tämmöisen keskustelun virittänyt jolloin ehkä vähän on ymmärrys lisääntynyt siitä kuinka monta asiaa meidän pitää pitää mielessä silloin kun me pohdimme tätä

tietenkin se riippuu vähän siitä minnepäin rakennetaan ja lähinnä varmaan rakennetaan isoihin kasvukeskuksiin ja pääkaupunkiseudulle mutta yksinään tällä ei tietenkään valtavan suurta merkitystä ole

mutta tietenkin kysynnän ja tarjonnan lain mukaisesti markkinataloudessa mitä enemmän tulee vuokra asuntoja mitä tahansa reittiä niin sitä enemmän se tasapainottaa tilannetta ja pitää vuokria aisoissa

tämä on se hyvinvointivaltion tulopuoli

tulopuolen pitää olla kunnossa jos me haluamme sitä menopuolta hoitaa joka on niin kuin tiedetään poliittisen järjestelmän erityissuojeluksessa

minun viestini on se sen sijaan että varmaan tehdään erilaisia ohjelmiakin että kysymys on siitä että meidän pitäisi ymmärtää että tämä on tämmöinen vähän niin kuin elämäntavan tyyppinen asia

varsinkin kaikkien pääkaupunkiseudun isojen kaupunkien osalta voin vain sanoa että se on kaupungin sisäinen johtajuus ja organisointiongelma ellei niitä tontteja ole

vähän niin kuin läpäisyperiaatteen mukaisesti kaikki joka liittyy kasvuun kansainvälistymiseen kilpailukykyyn elinkeinoelämän toimintaedellytyksiin pitäisi ottaa huomioon kaikessa päätöksenteossa mitä täällä salissa käydään

sitten toinen asia on se että on käsittämätöntä että aiesopimuskuntienkin piirissä on edelleen muutamia kuntia jotka eivät aio rakentaa yhtään vuokra asuntoa tänä vuonna siitä huolimatta että on tämmöinen tila

työ ja elinkeinoministeriö tulee kevään aikana julkistamaan hallituksen rakennepoliittiseen ohjelmaan liittyen tämmöisen teollisuuspoliittisen linjapaperin

arvoisa puhemies

haapoja puhui

se ei ole ehkä siinä mielessä ohjelma että siihen päätyisi isoa määrää konkreettisia toimenpide esityksiä mutta se on hyvin vakavalla mielellä tehty linjapaperi jossa on pohdiskeltu ennen kaikkea tätä maailmanmuutosta ja sitä minkätyyppisissä asioissa suomi voi tulevaisuudessa pärjätä ja mitä meidän pitää tehdä jotta se myös materialisoituu

eikö niin että niille joilla on organisaatio valmiina ja tontit valmiina olisi vuosi riittänyt mutta me haluamme tänne myös mukaan uusia toimijoita uusia vuokra asuntosijoittajia ja rakennuttajia

tulemme sen lisäksi myös sitten hieman konkreettisemmalla tavalla linjaamaan sitä mitä voisimme tehdä kahden ehkä lupaavimman keskeisimmän tulevaisuudenalan eli cleantechin ja biotalouden osalta

nämä ovat molemmat sen takia erityisen maininnan arvoisia ja erityisen ohjelmatyön arvoisia että ne ovat globaaleja megatrendejä

ne ovat kysymyksiä joissa suomella on jo merkittävää osaamista tai esimerkiksi metsien kautta merkittäviä luonnonvaroja ja ne ovat sen lisäksi kysymyksiä jotka ovat miljardiluokan kysymyksiä

kun iso osa esimerkiksi luovien alojen työpaikoista ja muista syntyy kasvaville kaupunkiseuduille niin biotalous kaivosteollisuuden ja matkailun ohella tasapainottaa tätä alueellisesti siten että koko valtakunta pääsee tätä kautta menemään eteenpäin

tarkoituksemme on siis biotalouden ja cleantechin osalta tulla erillisillä linjapapereilla ja niihin liittyvillä periaatepäätöksillä vielä tämän kevään aikana ulos ja toivon että voidaan sitten käydä siitä rakentavaa keskustelua myös eduskunnan kanssa

kuten on tapana sanoa että täällä vastataan omalla vastuualueella oleviin kysymyksiin niin viittaan tähän vastatessani edustaja pekkariselle

hallitus on juuri kehysriihen yhteydessä päättänyt kahdesta merkittävästä rahasto ohjelmasta toinen liittyy alku ja siemenvaiheen ja toinen kasvuvaiheen rahastoihin ja totta kai ne ovat käytettävissä ennen kaikkea niillä alueilla ja aloilla missä suomella on merkittävintä uusinta liikepotentiaalia olemassa ja siinä mielessä biotalous ja cleantech ovat ihan varmasti siellä keskeisten joukossa

tarvitaanko sitten ihan erillisiä korvamerkittyjä rahastoja itse kullekin alalle en välttämättä siihen usko vaan pääasia on että oman pääoman ehtoista riskirahaa on käytettävissä ja tässä mielessä kehysriihi toi olennaisesti lisää tähän harjoitukseen

itsellänikin se on ollut lähellä sydäntä pitkälti sen takia että edellisellä kaudella asuntoministerinä olin muuttamassa niitä rakentamislupamääräyksiä jotka käytännöllisesti katsoen mahdollistivat että se buumi lähti liikkeelle

meillä on ministeriössä käynnissä metsäalan strateginen ohjelma jossa yksi kolmesta painopistealueesta on puurakentamisen edistäminen ja sitä tehdään kovaa vauhtia